en kiistä sitä etteikö tulevaisuuden kannalta olisi tarkoituksenmukaista että kuntaliitoksia tehdään mutta niitä ei tule tehdä pakkokeinoin ja liitoksissa tulee ottaa huomioon elävä maaseutumme

arvoisa puhemies

olen jo pitkään sanonut että kaikki me olemme samaa mieltä siitä että uudistuksia ja säästöjä tarvitaan mutta niiden toteuttamistapa on se mistä ollaan eri mieltä

vaikka hallitus niputtaisi kaikki kotimaakuntani pohjois karjalan kunnat yhteen se ei poista sitä tosiasiaa että siellä asuu enemmän ikääntyviä kuin nuoria ihmisiä

tämä keskittävä politiikka johtaa siihen että tulevaisuudessa meidän on entistä vaikeampaa tuottaa peruspalveluita reuna alueilla ja siellä asuville ihmisille

keskittämisen sijaan meidän tulisi keskittyä siihen miten reunakuntiin saataisiin muuttamaan lisää lapsiperheitä turvaamaan kuntien tulevaisuutta

tämän hallituskauden aikana tiestön kunto ja rahoitus ovat romahtaneet tyystin

kymmenen nuorimman kunnan kärki löytyy etelä suomesta

tiestön rappeutuminen heikentää taloudellisen kasvun edellytyksiä ja liikenneturvallisuutta tulevina vuosina ja se johtaa myös tien käyttäjien kustannusten nousuun

tämä tarkoittaa siis verotuloja

liikennevirasto onkin tuoreeltaan arvioinut että tänä keväänä suurimpaan osaan maata odotetaan normaalia vähäisempiä routa ja kelirikko ongelmia rautateille maanteille ja saaristoliikenteelle mutta lauha talvi on tuonut mukanaan myös ongelmia maanteille

mitä hallitus aikoo tehdä sen eteen että suomi pysyisi asuttuna reunasta reunaan että lapsiperheet voisivat työtilanteen puolesta asua jossakin muualla kuin uudellamaalla

arvoisa puhemies

tämän viikon alkuna kuntien takauskeskuksen johtaja heikki niemeläinen toi julki sen tosiasian että väestöpohjaltaan laajat kunnat eivät ole tehokkaita

halkeamia reikiä ja muita vaurioita on nyt paljon teiden päällysteissä ja vilkasliikenteiset tiet ovat urautuneet nastarengaskauden aikana

helsinki on väestöpohjaltaan maamme suurin kunta ja sen sosiaali ja terveyspuolen menot ovat muihin verrattuna huomattavasti korkeammat

tämä on osoitus siitä kun hallitus on ajamassa nyt näitä suurkuntia ja ennen kaikkea väestöpohjaltaan suuria alueita että se ei ole se ratkaisu tässä asiassa

hallitus pitää toiminnallaan suomen tulevaisuudettoman leikkaus ja veronkorotuspolitiikan kierteessä jonka maksajiksi joutuvat pienituloiset tavalliset työssäkäyvät ja perheet

esimerkiksi oman maakuntani ely keskus on todennut että rahaa tienhoidosta puuttuu todella paljon eli pohjois karjalan pohjois savon alueella ei pystytä ensi vuonna tekemään ollenkaan päällystetöitä alemmalle tieverkolle oli tien kunto millainen tahansa

aika moni on sitä mieltä että ruoka on suomessa kallista mutta silti kokoomusvetoinen hallitus sdp vanavedessä on nostanut ruuankin arvonlisäveroa ja ilmeisesti olisi siihen valmis uudestaankin

iänikuisten veronkorotusten ja leikkausten ohella meidän pitäisi ensisijaisesti miettiä millä tavalla me voisimme tukea yrityksiä jotta me saisimme aikaiseksi työtä ja kasvua

kuljetusala on ollut jo vuosia suossa liiketoiminnan kannattamattomuuden kanssa kustannusten noustessa ja kilpailukyvyn heiketessä mutta valtiovarainministeri ei ota kuuleviin korviinsa ammattikunnan hätähuutoa polttoaineveron palautusjärjestelmälle

olen erittäin tyytyväinen että hallitus perui päätöksensä metsähakkeen tuen lisäleikkauksesta ja turpeen veron lisäkorotuksista

ympäristöluvitukseen tulee lisää resursseja jotka tulisi ehdottomasti ohjata turvetuotannolle sillä se kärsii muita lupahakemuksia huomattavasti pidemmistä käsittelyajoista

etenkin näillä alueilla toimiville ja aloittaville yrityksille tulisi tarjota verohelpotuksia työpaikkojen lisäämiseksi

siellä kuljetuselinkeinoyrittäjät ovat jo investoineet uusille massoille ja mitoille ja sen kautta olisi tarvittu lisää toimenpiteitä että meillä sillat ja perustie olisi saatu oikeaan järjestykseen ja näin ollen yrittäjät olisivat päässeet kuolettamaan niitä kalliita investointejaan

tämä olisi mahdollista kääntää kotimaiseksi kysynnäksi

energiapolitiikkaa muuttamalla voisimme luoda suomeen investointia ja työllisyyttä lisää

bioenergia ala on suomen tulevaisuuden pelastus mutta sitä ennen hallituksen pitäisi ymmärtää laittaa verotus ja tukipolitiikka kuntoon pikaisesti

selvä

hallituksen tulisikin olemassa olevan perustan horjuttamisen sijaan keskittyä uusien teknologioiden ja lämpöyrittäjyyden edistämiseen

suomalaiset ovat erittäin innovatiivista kansaa mutta järjestelmän monimutkaisuuden ja byrokraattisuuden vuoksi moni hyvä keksintö saattaa jäädä toteuttamatta

myös raha on joillekin keksinnöille iso kynnyskysymys sillä prototyyppien kehitteleminen ei ole mitään halpaa puuhaa

suomen koulujärjestelmä ei ole enää maailman paras

arvoisa puhemies

koulun tulee jatkossakin olla nuorille merkityksellinen asia elämässä sillä osaaminen tulee olemaan yksi suomen tärkeimmistä kilpailutekijöistä myös tulevaisuudessa

tämä tarkoittaa että ylimpään sosio ekonomiseen luokkaan kuuluvien perheiden nuoret ovat yltäneet parempiin suorituksiin kuin alempien sosioekonomisten luokkien nuoret ja että ylimmän ja alimman luokan välillä on suomessakin isot osaamiserot

toisin sanoen suomen vahvuutena toiminut tasa arvo näyttää heikentyneen ja sosiaalinen tausta vaikuttaa entistä voimakkaammin oppituloksiin

arvoisa puhemies

tässä välikysymyksessä ei ole nyt kyse suoraan ottaen suomen pisa menestyksestä mutta sieltä näkee viitteitä mihin suomalainen koulutusjärjestelmä ja osaaminen on menossa

osaamiseen vaikuttaa tietenkin moni asia mutta yksi tärkeimmistä lienee kuitenkin se että suomi pystyy jatkossakin tarjoamaan laadukasta perusopetusta jolla luodaan mahdollisimman hyvä pohja nuorten jatkokoulutusmahdollisuuksille

arvoisa puhemies

tämä tarkoittaa säästöjä opetuksesta isompia opetusryhmiä vähemmän valinnaisuutta ja luentomaista opetusta jossa opiskelijan yksilöllisille tarpeille ei jää tilaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tuen välikysymyksen esitystä

suomen talouskehitystä on tällä hetkellä hyvin vaikea ennalta arvioida joten hallituksen nykyisiin ennusteisiin perustuva sopeuttamissuunnitelma voi muuttua lyhyelläkin aikavälillä joko liian suureksi tai liian pieneksi

tästä esimerkkinä on vasemmistopuolueiden aiemmin vastustama arvonlisäveron korotus joka heikentää sekä pienituloisten asemaa että myös vientisektorimme kilpailukykyä

emme myöskään hyväksy kilometrikorvauksen leikkaamista sillä korvaus ei monesti nykymuodossaankaan riitä korvaamaan työntekijän oman auton käytön todellisia kustannuksia kun sillä ajetaan työnantajan määräämiä työmatkoja

asuntovelallisiin kohdistuva varainsiirtoveron korotus on myös pienituloisten pussista pois tuloluokkaan katsomatta ihan niin kuin jo ennestään korkeat ja kertaalleen korotetut energia ja polttoaineverotkin

tuomitsemme myös hallituksen tekemät indeksijäädytykset lapsilisiin erittäin arveluttavina toimenpiteinä sillä ne lisäävät lapsiköyhyyttä ja heikentävät lapsiperheiden asemaa entisestään

erityisesti yksinhuoltajaperheiden toimeentulon turvaamisesta tulisi pitää huolta sillä nämä perheet ovat suurimmassa vaarassa pudota köyhyysrajan alapuolelle

kuntien valtionosuuksien leikkaukset ja kuntien tehtävien lisääminen aiheuttaa kunnille lisää kustannuspaineita sekä mahdollisesti veroprosentin nostoa ja palveluiden leikkauksia

palveluiden heikentämisestä kärsivät eniten heikko osaisimmat kuntalaiset joilla ei ole mahdollisuutta hankkia tarvitsemiaan palveluita muualta

suomella on nyt jo tutkitusti yksi oecd maiden epätasa arvoisimmista terveydenhuoltojärjestelmistä ja rikkaiden ja köyhien terveyserot suomessa ovat länsimaiden jyrkimpiä

hallituksen leikkaukset mahdollistavat kuntien pakkoliitokset ja liiallinen palvelujen keskittäminen kaupunkikeskuksiin vie sosiaali ja terveyspalveluita yhä kauemmas osasta kuntalaisia

opiskelijoiden tilannetta tulisi ehdottomasti helpottaa jotta he voisivat enenevässä määrin keskittyä opintoihinsa valmistua nopeasti ja siirtyä työelämään

on meidän kaikkien etu että opiskelijoilla on riittävä opintotuki ja oikeudenmukaiset tulorajat tuen saamiseen sillä kaikkihan tietävät että opintotuki itsessään ei riitä edes vuokranmaksuun saati elämiseen

arvoisa puhemies

suomen kilpailukykyä heikentää maantieteellinen sijaintimme jonka vuoksi toimiva logistiikka kokonaisuudessaan on maassamme elämisen ja yrittämisen perusedellytys

suomen pankki heikensi eilen suomen suhdanne ennustetta huomattavasti

liikenneverkkomme kunto on elvytetty säästövaroin ja laadusta on tingitty jo pitkään eivätkä hallituksen panostukset liikenneverkon säilyttämiseen edes nykytilassa ole riittävät

yksityinen kulutuskaan ei pidä yllä kasvua

tänä vuonna yksityinen kulutus supistuu koska kotitalouksien ostovoima heikkenee inflaation ja työttömyyden takia

ellei kasaantuneita korjauskohteita aleta korjata määrätietoisesti syntyy valtiontaloudellisesti huomattavasti nykyistä suurempi korjauslasku vaurioiden edetessä

siinä vaiheessa kun korjauksia aletaan tehdä vähän joka paikassa se tulee myös hankaloittamaan liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta

koska suomen talous on viime vuosina nojautunut huomattavaan määrään yksityistä kulutusta hallitus on niin sanotusti ampunut omaan nilkkaansa veropolitiikallaan

hallitus on nostanut ruuan sähkön ja polttoaineen arvonlisäveroa ja heikentänyt näin erityisesti pienituloisten ja lapsiperheiden asemaa entisestään

haluan myös aluksi kiittää että jaosto on iltalypsyllään antanut lisää rahaa ja ennen kaikkea varkaudentie on saanut lisärahoitusta ja jatkoa sille remontille joka on todella erittäin tarpeellinen

myös tietysti yksityistiestölle on tulossa muutama miljoona se on aivan oikeansuuntainen mutta sinne kaivattaisiin huomattavasti enemmän koska ajatellaan että massat ja mitat on muutettu ja tämän seurauksena nimenomaan sieltä verkostolta haetaan näitä raaka aineita ja se jos mikä kaipaisi sinne sitä rahoitusta

kunnat ovat osa julkista taloutta

yleinen talouskehitys heijastuu myös kuntatalouteen ja se tulee lähivuosina kiristymään entisestään valtiontalouden sopeuttamistoimien ja verotulojen kasvun hidastumisen vuoksi

olisiko heidän kanssaan neuvoteltava että he jollakin olisivat tulossa mukaan nimenomaan tähän alemman tieverkon rahoitusasiaan että saataisiin sitten myös tänne sitä korjausta

väistämättä tulee mieleen että mitenköhän kauan näin tiukalla politiikalla pystytään kattavasti tarjoamaan peruspalvelut ja investoinnit

hallitus ihannoi suuruuden ideologiaa kaavailemallaan kuntauudistuksella mutta joskus pienikin kunta voi olla paljon tehokkaampi kuin sitä paljon isompi kunta

perussuomalaisten mielestä isät ja äidit saavat päättää yhdessä mikä on heidän mielestään paras ja toimivin ratkaisu hoitaa perheensä sisäiset asiat omaan tilanteeseensa sopivalla tavalla

toimeentulotukiluukulla käynti on väistämätöntä

köyhyyden vähentämiseen ei muutenkaan perussuomalaisten mielestä panosteta riittävästi

kotihoidon tuen mahtavimpia puolia on muun muassa se että esimerkiksi isovanhempi tai muu sukulainen voi hoitaa lasta

on erittäin tärkeää että valtio alkaa tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä yritysrahoituksen että kasvurahoituksen osalta

yksi näistä syistä voi olla sekin että kaikilla kunnilla päivähoitoa ei ole pystytty järjestämään niin mallikkaasti kuin olisi pitänyt

tavoitteena olisi synnyttää ja ylläpitää kilpailukykyisiä yrityksiä kannustaa kasvavia kansainvälisiä yrityksiä ja innostaa yrityksiä luomaan uusia innovaatioita ja osaamista

myös polttoaineveron korotus liittyy hyvin olennaisesti yrittäjyyteen

olisi erittäin tärkeää että energiaveron palautus saataisiin niille yrityksille jotka tulevat kärsimään dieselverotuksesta

polttoaineveron korotus tällaisenaan tulee vahingoittamaan vakavasti koko suomalaista teollisuutta ja sen toimintaedellytyksiä etenkin vientiteollisuutta ja suomalaista kuljetuselinkeinoa

pienille lapsille kehityksen kannalta olennaisinta olisi että lapsen elämä olisi vakaata ja että lapsi voisi rakentaa pitkäaikaisen luotettavan suhteen hoitajaansa

se tulee myös nostamaan kaupan ja teollisuuden kustannuksia syömään suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja työpaikkoja sekä kiihdyttämään inflaatiota

näin ollen pienten lasten tasapainoisen kehityksen kannalta lapselle olisi parasta olla joko kotona hoidossa tai alle kuuden lapsen pienryhmissä perhepäivähoidon tyyppisissä hoitopaikoissa

hallitus haluaa tukea yrittäjyyttä ja kasvua mutta niin kuin edustaja soukola ryhmäpuheessaan sanoi hallitus on täysin pökertynyt epävarman taloustilanteen edessä

tämäkö on hallituksen kestävää talouspolitiikkaa

lopuksi haluan tässä mainita vielä että täällä on useampi edustaja puhunut erittäin tärkeästä asiasta omaishoidontukijutusta ja sitä on helppo kannattaa

jos kotihoidon tuen uudistus toteutettaisiin minkälaisia säästöjä syntyisi jos tämä pieni osa väestöstä pakotettaisiin töihin ennenaikaisesti

se on tärkeä ja se olisi keskitettävä täysimääräisesti kelan hoidettavaksi koska on tosissaan eriarvoisuutta eri kuntien välillä näihin kriteereihin perustuen

mutta kannatan edustaja soukolan tekemää esitystä lopuksi

äitiysloman ja hoitovapaan sijaisuudet takaavat usein työtä kahdesta kolmeen vuotta riippuen siitä kuinka pitkä aika hoitovapaalla ollaan

perussuomalaiset näkevät hoitovapaan siten että hoitovapaalla kotihoidon tuelle annetaan jo entuudestaan tiukkaan lapsiperheiden arkeen hieman valinnanvapautta ja liikkumavaraa mitä ei tulisi missään nimessä kaventaa

lopuksi haluan tukea edustaja juvosen tekemää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies

kuluva vuosi on suomen pankin tuoreen ennusteen mukaan jo kolmas peräkkäinen taantumavuosi suomella eikä talouden oleteta kohenevan ensi vuonnakaan

tämän lisäksi työvoimavaltaisille yrityksille tulisi luoda helpotuksia työllistämisen parantamiseksi

tästä erinomainen esimerkki on välillisten työvoimakulujen tuplapoisto silloin kun yritys palkkaa ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän